ainakin omien havaintojeni perusteella sitä osaamista riittää kun sitä riittää jopa anteeksi sana jopa mutta oli tarkoitus aikataulua korostaa ensimmäisen kauden kansanedustajalla perussuomalaisella ville vähämäellä ja hän oli tyytyväinen siihen että esitykset saadaan jaostoon tälläkin aikataululla

jos on niin kuin kerroitte että esitykset juontavat juurensa jo ministeri pekkarisen aikaan niin kyllä kai silloin olette ehtinyt näihin varsin hyvin perehtyä

jos edustaja heinonen on huolissaan suomalaisista työpaikoista tämän esityksen myötä erityisesti panimoalan kyllä voi olla tietysti huolissaan myös siitä että terveydenhuollon henkilökuntaa ei tarvita toivottavasti jatkossa niin paljon kuin tähän mennessä

nyt te puolustatte voimakkaasti viinan veroparatiisimaata viroa ja sitä kuinka kansalaisilla pitäisi olla subjektiivinen oikeus hyödyntää veroparatiiseja

missä on teidän moraalinen omatuntonne tämän veroparatiisiongelman osalta

ennen kuin lopullinen rakentamislupa voidaan myöntää muille kuin posivan omistajille loppusijoituskysymys on ratkaistava luotettaviin tutkimustuloksiin nojautuen

suomalainen osaaminen on pidettävä suomalaisissa käsissä

suomen tulevaisuuden kannalta ydinvoimarakentamisessa on kyse merkittävämmästä ratkaisusta kuin yleisesti on ymmärretty

poliittisen järjestelmän uskottavuus edellyttää että ratkaisut tehdään faktoihin nojautuen

edelleen pidän tärkeänä pohtia tässä kokonaisuudessa sitä olisiko mahdollista kirjoittaa nimi tunnistettavasti siten että numeroita ei tarvitsisi käyttää

tällä myös voitaisiin rajoittaa mainoskampanjoiden kuluja kun lehti ilmoittelussa tuota numeroa ei enää tarvitsisi muodon vuoksi esittää mikä demokratiaa tietysti voisi lisätä

on erinomainen asia että hallitus ja pääministeri kutsuvat opposition pohtimaan yhdessä tilannekuvaa miten työllisyyskehitys saataisiin suomessa käyntiin ja miten yrityksillä olisi entistä enemmän varaa investoida ja työllistää nimenomaan suomessa

arvoisa puhemies

on totta että osa seksuaalirikollisista haluaa itsekin pois tuosta kamalasta rikoskierteestä ja poistaa itsestään sen sairauden joka on heidät noihin rikoksiin ajanut mutta kaikkein vaarallisin joukko on nimenomaan se joukko seksuaalirikollisista joka ei tunnista itsessään tuota sairautta eikä ole valmis tähän kastraatioon vapaaehtoisuuden pohjalta olipa sitten kyseessä kemiallinen kastraatio tai kirurginen mekaaninen kastraatio

nimen kirjoittamiseen liittyy tietysti pieniä vaikeuksia tietyissä tunnetuissakin nimissä mutta niitä en usko että syystä en usko että tämä on ylitsepääsemätön ongelma

tänään tässä parlamentissa eduskunnassa vieraili suomen ulkoparlamentaarinen valtuuskunta joka halusi tuoda esiin että suomen rajojen ulkopuolella asuu erittäin paljon suomen kansalaisia joilla on äänestysoikeus suomessa ja he halusivat tuoda esiin sen että joko kirjeitse tapahtuva taikka sähköisesti tapahtuva äänestäminen ulkomailta olisi heidän näkökulmastaan aivan välttämätöntä jotta demokratia voisi toteutua myös näiden suomen kansalaisten osalta

on vain niin että joskus on valittava asetammeko me uhrin edun vai tekijän edun edelle

happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista

toivon että suomessa voitaisiin tehdä niin kuin eräissä muissakin eu maissa on kuitenkin tehty että uhrin etu ajaa näissä kysymyksissä rikoksentekijän edun edelle

miten tämä sopii siihen että samaan aikaan vaaditaan yrityksiin lisää rahoitusta

normiohjauksessa on vain se ongelma että maksimista kovin usein tulee minimi ja se on ollut pelkona siinä miksi tähän ei ole lähdetty

mutta kysyisin pääministeriltä

kokoomuksessa me luotamme ihmiseen ja luotamme myös kuntapäättäjiin olipa päättäjinä sitten kokoomuslaisia tai vasemmistoliittolaisia päättäjiä

me uskomme siihen että kun järjen käyttö kunnissa on sallittua niin raha ohjautuu sinne missä sitä tarvitaan

kuten tässä on todettu yhteisesti on todettu tarve siitä että ryhmäkokojen pienentämiseen sitä rahaa tarvitaan

ei ole sallittua ellei kyse ole omasta tai oman perheen käytöstä

kolmekin pulloa kossua joka päivä tuotuna herättää epäilyksen ehtiikö henkilö niitä kaikkia työpäivänsä aikana kuluttamaan ja tämä voi aiheuttaa selvitysvelvollisuuden

asiaa voidaan sekin kysymys tuossa esitettiin todellakin jälkikäteen selvittää muun muassa kyselemällä että no onko todella ollut ne häät tai hautajaiset jotka piti olla jo edellisen kierroksen tai kuukauden hakureissun jäljiltä

kun oppositiokin rohkaistui mukaan keskusteluun niin edustaja rossi kysyi siitä mitä muita asioita työmarkkinaosapuolet ovat sopineet jotka poikkeavat meidän verojärjestelmästä

meidän verojärjestelmä pohjautuu siihen että verotetaan palkkaa ja etuja

sen sijaan verotettavia eivät ole työstä aiheutuvien kulujen korvaukset

kyllä työmarkkinaosapuolet onnistuivat tämänkin järjestelmän rikkomaan kun osana työmarkkinaneuvotteluita sovittiin siitä että kilometrikorvauksia ei aiemmin esitetyllä tavalla kohdenneta todellisiin kustannuksiin joita oman auton käytöstä aiheutuu

samoin kuin tässä esityksessä valtiovarainvaliokunta totesi että vain siitä syystä tällainen epäloogisuus hölmöys tehdään kun se oli osa tätä työmarkkinaratkaisua

aivan samalla tavalla siinä kuin tässäkin asiassa me olisimme toki voineet hylätä tuonkin esityksen mutta samalla olisimme tuota työmarkkinasopua horjuttaneet

arvoisa puhemies

mitä tulee ensinnäkin siihen joutuuko naimisiin tai avoliittoon niin kyllä kai siitä pitää lähteä että jokainen ajautuu tällaisiin tilanteisiin omasta tahdostaan ja omasta tahdostaan lähtee niistä sitten kävelemään jos tilanne sitä vaatii

toki nämä euromäärätkin vaikuttavat mutta olennaista siihen luvanhankintaan on sen luvan hakemisen ja saamisen selkeys ja yksinkertaisuus se on se olennainen kysymys

mutta mitä sitten tulee tähän varsinaiseen kysymykseen siitä että tällä lailla on tarkoitus suojata heikommassa asemassa olevaa jotta ei ajauduttaisi kohtuuttomiin tilanteisiin niin tällä hetkellä meillä on oikeuskäytäntöön perustuen sama tilanne

mutta kun ministeri anttila pyysi ja kertoi ottavansa huomioon terveiset tästä keskustelusta kalastuselinkeinon turvaamiseksi jatkossa niin vaikka se hieman menee kalastuslain ulkopuolelle niin toteaisin kuitenkin että aivan keskeisessä asemassa on se miten me suhtaudumme jatkossa ennen kaikkea merimetsokannan sääntelyyn

eli perusteettoman edun palautus on tällä hetkellä oikeuskäytännön mukanaan tuoma ratkaisukeino mutta tätä ei ole lailla säädetty ja se ei ole siltä osin tyydyttävä tilanne

tämä laki tuo sen jo oikeaksi todetun kohtuullisuusperiaatteen lainsäädännön tasolle ja selkeyttää tilannetta miten tästä eteenpäin mennään

keskustalaisten kuntaministerien aikana kuntien velkataakka on tuplaantunut mutta yhä monessa velkaisessa kunnassa istuu keskustalainen kunnanjohto valta on keskustan käsissä ja tämä surkea velkaantumiskehitys jatkuu

arvoisa puhemies

ymmärrän sen että vaalipiiriuudistuksessa moni edustajakin kysyy ne kolme klassista kysymystä

ongelma on tietysti se että kuntien taseita on vaikea lukea velkaantumisastetta on vaikea ottaa taseesta selvää

miten minulle käy

vakauspakettia rakennettaessa suomen vaatimukset olivat avun tiukka vastikkeellisuus imfn mukanaolo sekä riittävän suuret toimet joilla markkinat vakautetaan

mutta onko hallitus ottanut huomioon että liian suuret vaalipiirit voivat nostaa kynnystä asettua ehdolle ja nostaa kampanjakuluja aivan kohtuuttomasti

mutta haluaisin tietää ministeri virkkuselta oletteko valmiit esittämään jonkinlaista velkaantumiskattoa suomeen

tämän lisäksi vastoin kaikkea sitä mitä perussuomalaiset ja sosialidemokraatit ovat viime päivinä toitottaneet suomi ajoi pakettiin mukaan pankkien yleiseurooppalaisen vakausmaksun sekä globaalien transaktioverojen eli näiden puhuttujen pankkiverojen vaikutusten selvittämisen

suomessahan poikkeuksellisesti ei mitään tällaista velkakattoa kunnissa ole

me olemme hyväksyneet sen jopa euroopan unionissa maiden välille mutta suomalaiset kunnat saavat velkaantua pohjattomuuksiin asti

jotta niin ei jatkossa olisi myöskään uudellamaalla niin aikooko hallitus vielä tällä vaalikaudella edistää uudenmaan vaalipiirin jakamista

tämän lisäksi niin saksassa ranskassa kuin suomessakin pankit ovat antaneet sitoumuksensa siitä etteivät vetäydy ahdingossa olevien maiden markkinoilta

nämä euroopan unionin kriisinhallintavälineet yhdessä ekpn toimenpiteiden kanssa ovat olleet välttämättömiä suomalaisten työpaikkojen ja hyvinvoinnin kannalta

se että kreikka on holtittomalla toiminnallaan ja tilastoja vääristelemällä saattanut itsensä tilaan jossa muut euromaat joutuvat oman asemansa turvatakseen lainoittamaan sitä on vastenmielistä

lakia näitä veronkiertosäännöksiä ei saateta voimaan vielä ensi vuoden alusta pääosin siitä syystä että yritysten tilikaudet vaihtelevat eri rytmissä kuin kalenterivuodet ja olisi kohtuutonta tai ennalta arvaamatontakin ja ehkä taannehtivaa lainsäädäntöä jos esimerkiksi tammikuussa päättyvän tilikauden osalta sovellettaisiin kuitenkin sen mukaan määräytyvässä verotuksessa korkosäännöksiä vaikka tosiasiassa ne korot ovat kertyneet pääosin tämän vuoden aikana

jos näitä välineitä ei olisi rakennettu ja käytetty olisimme jo lähes kaksi vuotta sitten ajautuneet valtioiden pankkien ja yritysten väliseen luottamuspulaan ja rahoituskriisiin

näillä kriisinhoitovälineillä on saatu pelattua aikaa on estetty rahoitusmarkkinoita jäätymästä ja työllisyyttä romahtamasta

mutta vaikka kuinka suututtaa on suomen hallituksen pitänyt valita huonoista toimintavaihtoehdoista suomalaisten kannalta vähiten huono

notkahdus ei ole lainkaan niin syvä dramaattinen tapahtuipa sitten yksittäisten kriisimaiden kohdalla mitä tahansa

kreikan ajautuminen selvitystilaan aiheuttaisi todennäköisesti euroopan laajuisen epidemian jossa kaatuisi myös muita talouksia pankkeja ja suomalaisiakin yrityksiä

sen vuoksi ensi vuosi on aikaa ensinnäkin valmistautua tähän käytäntöön ja toisaalta sitten seuraavan vuoden alussa päättyvä tilikausi on sitten jo kokonaisuudessaan kerryttänyt ne korot tämän lainsäädännön voimassa ollessa

uusi lainasiivu tulee kun säästöohjelma etenee sovitulla tavalla

ennen jokaisen lainaerän maksamista suomella ja muilla lainanantajilla on oikeus varmistaa että kreikka on todella pannut täytäntöön sovitut asiat

talous on laskusuunnassa mutta silti on kyettävä huolehtimaan peruspalveluista ja perusturvasta

säästöohjelma sisältää muun muassa ylimpien eläkkeiden alentamista eläkeiän nostoja julkisen sektorin palkanalennuksia julkisten investointien vähentämistä ja veronkorotusta

omilla päätöksillämme voimme kuitenkin rajata vahinkoja

kaikkia palautetta antaneita on myös syytä kiittää siitä että osakesäästäjien verotus ei kiristy vaan yhteisövero ja osinkovero yhteenlaskettuna pysyvät entisellä tasollaan

ei voi kuin ihmetellä sitä miten eräät yleensä vastuullisiksi tunnetut puolueet ovat irtaantuneet päätöksenteosta populistisin perustein

yhteistä hyvinvointia rakennetaan siis nykyistä kapeammilla harteilla

bonuksena tähän sitten tulee tämä peruslinja eli työllisyyttä investointeja kannustetaan kun yrityksille jää enemmän varoja omaan käyttöönsä

nyt tehdäänkin yhdessä töitä sen puolesta etteivät nuoremme lapsemme ja lastenlapsemme maksa tästä taantumasta ja suomen ikärakenteen muutoksesta kohtuuttoman korkeaa laskua

valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä windfallin käyttöönotosta joiltain osin muutettuna

kuinka paljon arvoisa pääministeri uskotte että nämä dynaamiset vaikutukset kattavat näistä tehtyjen veromuutosten kustannuksista

perussuomalaisten kelkkaan nyt hypännyt sdp harjoittaa toiminnallaan samanlaista populismia ja vastuuttomuutta joka juuri ajoi kreikan suuriin vaikeuksiin

yhden vuoden lisäys työurien pituuteen parantaa valtiontaloutta kolmella miljardilla eurolla kolmen vuoden lisäys siis yhdeksällä miljardilla eurolla

arvoisa puhemies

tämän esityksen tarkoituksena on ottaa käyttöön kansallisesti uusi voimalaitosvero jossa on kysymys tästä windfall voittojen tuottaman ansiottoman hyödyn verotuksesta

sdp haluaa viedä suomen tälle kreikan tielle

kun monessa muussa maassa tähän on kyetty niin en voi uskoa että me suomalaiset olisimme tässä yhtään sen huonompia

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri katainen on selkeästi kertonut vaihtoehdot tässä tilanteessa